lähetekeskustelua varten esitellä päiväjärjestyksen kuudessa asia kuin myös neuvosto ehdottaa että sen äiti pääsi hallintovaliokuntaa arvoisa herra puhemies

hevospelien edunsaaja on hevostalous ja siksi hevospelien toimeenpaneminen on yleishyödyllistä toimintaa ja vapautettu kunnallis ja valtionverosta

tämä on pitkälti euroopan unionin näkemys yksinoikeudellisuudesta jonka mukaan nyt sitten suomessakin ollaan siirtymässä eurooppalaiseen käytäntöön niin että kaikki hevospelit ovat samalla yhtiöllä

tämä on hyvä siirto mutta tässä on kuitenkin joitakin asioita joihin haluan kiinnittää huomiota

nyt nimenomaan nämä v pelit ovat se osio joka ollaan siirtämässä lainsäädännöllä fintoton toimeenpanemaksi ei toimilupaan koska toimiluvista luovutaan

tässä yhteydessä sillä on hyvin merkittävä vaikutus ja fintoton toiminnan kannalta varsin suuri taloudellinen merkitys

tältä osin toivon että tähän asiaan löytyy yhtiöiden välillä selvä ratkaisu taikka sitten valtioneuvoston päätös tästä asiasta

täällä on myöskin määräyksiä hallituksen kokoonpanosta ja tuosta toiminnasta nimenomaan fintoton osalta tulonjaosta

kun kerran on kysymyksessä yleishyödyllinen yhtiö se on selvää että sen tuloksen jaostakin säädellään ja on hyvä että nykyistä valtionohjauspolitiikkaakin huomioidaan kun sitten fintoton tulospalkkioista päätetään

on hyvä tietenkin kysyä pitääkö tulospalkkioita yleensäkään olla yhtiössä jonka tulonmuodostus on kuitenkin sen itsensä säädeltävissä

sitten vielä haluan korostaa sitä että tästä yleishyödyllisyydestä ja verovapaudesta käytäisiin laajempaakin keskustelua urheiluseurojen ja näiden yhtiöiden osalta

esimerkiksi kun raviradat järjestävät ravikilpailuja ja siellä on urheiluseurojen nuorisojoukkioita talkootöissä se talkootyön osuus siellä todella säilytettäisiin

viime vuosien aikana ja ihan viime kuukausina on tehty verotarkastuksia ja myöskin määrätty aika suuriakin veroseuraamuksia siitä että on epäselvyyksiä näiden talkootöiden osalta

sillä on kauaskantoinen vaikutus myöskin suomalaisen urheilun nuorisotyön osalta

jos vanhemmat eivät saa vapaaehtoistyöllä hankkia varoja urheiluseuroille sehän on pois siitä harrastustoiminnasta

tässä omistajatahojen osalta todetaan että fintoto on hevosjalostus ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestön kokonaan omistama osakeyhtiö

jos sitä asiaa haluttaisiin selkeennyttää siihen kirjoitettaisiin että fintoto on suomen hippos ryn kokonaan omistama osakeyhtiö

esitän että eduskunta hyväksyy esitetyn muotoisen pöydille jaetun tekstin

hallituksen esitys laiksi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta on jatkoa paras lainsäädännölle jonka tarkoituksena on kuntapalvelurakenteen kehittäminen niin että jatkossa kyetään turvaamaan palvelut kaikissa olosuhteissa kuntalaisille lähellä ja laadukkaina

nyt käsittelyssä olevan lain valiokuntakäsittelyssä on tullut joitakin parannuksia tähän lakiehdotukseen

tässä on kuitenkin edelleen valtakunnassa kuntia jotka eivät kahdenkaan kunnan yhteistyönä tai sitten yksi yksi ned

yksin löydä järkeviä toimintasuuntia

tässä kohdin valtioneuvostolla pitää mielestäni olla ja onkin harkinnanvaraa ja malttia myöskin katsoa sitä että lähdetään nimenomaan kuntalaisten näkökulmasta kuntalaisten palveluiden saatavuudesta

me tiedämme jo nyt kun on vähän etukenossa menty kuntarakenteen muutokseen että se on johtanut siihen että kuntien laaja yhteenliittyminen on johtanut reuna alueiden palveluiden saannin heikentymiseen ja sehän ei varmasti ole ollut tämän lain tavoite

mielestäni olisikin ollut paljon järkevämpää käyttää niitä tukieuroja tämän palvelurakenteen selvittämiseen ja hiomiseen

kuntamäärä sinänsä ei ole mikään ongelma

kun on nähtävissä täällä pääkaupunkiseudullakin että näiden isojen kokonaisuuksien toimivuus ei ole parasta mahdollista luokkaa niin toivoisi ja olisi hyvä nähdä myöskin todella se että siellä hyväksyttäisiin rakenteet jotka ovat toimivia kustannustehokkaita ihmisläheisiä mutta eivät täytä sitä väestömäärää

jos sitten toisena vaihtoehtona on että se väestömäärä pitää tavoittaa ja täyttää niin silloin joudutaan tilanteeseen jossa kustannukset nousevat merkittävästi jopa yli kunnan taloudellisen sietokyvyn ja sen seurauksena kuitenkin kuntalaisten palveluiden saatavuus heikkenee

meidän kannattaa ottaa huomioon se että meillä julkisen liikenteen osuus kuntakeskusten välillä jatkuvasti vähenee

koululaisliikenteen aikana jonkin verran vielä niitä on mutta kesäliikenne on sitten jo ihan voi sanoa pois suljettua

kun kuitenkin taksiseteleidenkin osalta ollaan aika lailla tarkkoina eikä niitäkään voida rajattomasti myöntää niin kaikista näistä lähtökohdista on syytä tarkastella tuleviakin ratkaisuja niin että ne toimivat nimenomaan kansalaisten näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla

terveydenhuolto ja sairaanhoito ovat ihmisille tärkeä asia ja niiden on oltava laadukkaita mutta ne on kyettävä tuottamaan myöskin taloudellisesti viisaasti

hallituksen esityksestä laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävästä maksusta annetun lain muuttamisesta lakivaliokunta on tehnyt mietinnön ja todennut siinä uutena kohtana että jos markkinatuomioistuimeen valitetaan ja sieltä tulee hylkäävä päätös myöskin joutuu maksamaan puolet siitä oikeudenkäyntimaksusta

pääomien liikkeitä pitää tulevaisuudessa huomattavasti paremmin kyetä seuraamaan ja myöskin ed

tämä on positiivinen ele siinä mielessä että tällä voi olla niin sanottuja aiheettomia valituksia karsiva vaikutus

liberia on pieni valtio mutta se voi olla hyvin merkittävä yhteistyökumppani sitten kuitenkin kun tietoja vaihdetaan verotuksenkin osalta

kaiken kaikkiaan tietenkin myöskin tässä on puhuttu nyt oikeuslaitoksen resursseista

tuossa juuri päivänä muutamana uutisoitiin kuinka eräs ruotsalainen suuryritys on saanut omaisuutensa tai hallintansa kätkettyä aika pitkälti erinäköisten säätiöiden taakse

tässä yhteydessä niitä ei käsitelty mutta totean että valtion tuottavuusohjelmasta johtuen myöskin oikeusministeriön hallinnonalalla on jouduttu supistamaan toimintoja ja se on johtanut myöskin asioiden ruuhkaantumiseen

uskon että siitä on kuitenkin lakivaliokunnan taholtakin aika vahvasti lausuttu budjettikäsittelyn yhteydessä

toivotaan että se asia menee parempaan suuntaan ainakin seuraavissa hallitusneuvotteluissa niin että meillä tämä oikeuslaitos saa riittävät resurssit jotta oikeusturva ihmisten osalta toimii

tänä päivänä kuitenkin tietovuodot tahalliset tai tahattomat ovat korkeimmasta poliisijohdosta ja oikeuslaitoksesta aika yleisiä ja se heikentää ihmisen oikeusturvaa se vaarantaa jopa uraa

se on mielestäni asia johon pitää hyvin vakavasti paneutua koska keltainen lehdistö on viime aikoina teilannut aivan liian monta hyvää ja viatonta ihmistä

yksinoikeudellisuus perustuu siihen että edunsaaja on yksiselitteinen

tässä tapauksessa edunsaajana on hevostalous hevospelien osalta

veikkauksen osalta on vähän useampi edunsaaja siellä on urheilua ja muuta

siltä osin se kaipaisi kyllä selkiinnyttämistä

mutta kaiken kaikkiaan kun me toimimme kansallisesti ryhdikkäästi ja pidämme selkeästi sen yksinoikeudellisuusnäkökulman mielessä sitä myöten meillä myöskin tämä nykyinen kansallinen lainsäädäntö kestää ulkoakin tulevat puristukset

täällä ed

erkki virtanen totesi että maaseudulla talot palavat jos ei kepu saa tätä tahtoa läpi

vpk aate on ihmisissä niin vahva että he varmasti menevät palopaikalle kun se vaan on mahdollista

suomen pankki on osaltaan toiminut suomessa kohtuullisen johdonmukaisesti ja ekp on ollut elvyttävänä toimijana euroalueella mutta sitä varsinaista vakautta jota euroalueella kaivataan ei ole vieläkään saavutettu

kaiken kaikkiaan varmasti tässä kun mietitään myöskin tätä asiaa muilla sektoreilla harmaan talouden näkökulmasta on perusteltua pohtia tätä asiaa laajemminkin niin että ihmisille jotka ovat työttömyysturvan varassa mahdollistettaisiin laillinen osallistuminen yhteiskunnassa nimenomaan työntekoon ja siltä osin tätä asiaa pitää jatkossa jalostaa

vuosi toisensa jälkeen on otettu lainaa budjetin tilkkeeksi ja se on johtanut kestämättömään tilanteeseen

mutta tämä ministeri rehulan nyt valmisteluttama ja valiokunnan käsittelemä lakiehdotus ja tämä on muoto on tähän tilanteeseen tyydyttävä

suomessa tosin ovat asiat kuitenkin vielä kertomusvuonna olleet kohtuullisen hyvin joskin kotitaloudet ovat hyvinkin voimakkaasti velkaantuneet

tämä on suuntaus jota myöskään ei voida hyvällä katsoa

tämä jättää kuitenkin arvailuja sillä tavalla että jos tulevaisuudessa ei talous lähde selkeästi parempaan kasvuun työllisyys parempaan kehitykseen niin siitä saattaa seurata kotitalouksien laajamittaistakin maksukyvyttömyyttä

tämä pankkien harjoittama politiikka täyden lainan luototukseen asuntokaupan osalta on ollut osaltaan vauhdittamassa asuntojen hintojen nousua ja nimenomaan kotitalouksien velkaantumista

hallituksen esitys monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan tulemisesta on hyvin perusteltu

ei hyvä luotonantopolitiikka voi olla sellaista että houkutellaan velanottaja ylisuuriin riskeihin ja sitten tuudittaudutaan siihen että onhan sillä takaaja joka sitten tarvittaessa sen lainan maksaa

tämä sopimus mahdollistaa nyt suomalaiselle verottajalle ja viranomaiselle mahdollisuuden tehdä monacoon kyselyjä ja tältä osin voidaan myöskin tätä harmaata taloutta hyvinkin tehokkaasti torjua ja saattaa verolle kuuluvat varat verotuksen piiriin

aika ristiriitaiset väitteet vellovat maassamme

kyllä meillä pitää olla selkeä näkemys myöskin siitä että vaikka takausjärjestelmä on olemassakin niin kuitenkin nimenomaan kukin velanottaja kohtuudella siitä omasta velastaan selviää

mielestäni maa ja metsätalousministeri anttila on lähtenyt nyt ihan oikealle tielle siinä että riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja metsästäjäliiton ja maa ja metsätalousministeriön edustajien tehtävä on nyt yksissä tuumin yksillä silmin laskea tätä petokantaa sitä paljonko meillä todellisuudessa näitä petoja on ja sitten tehdä arvio siitä myöskin metsästyslupien osalta

meidän kannattaa kuitenkin muistaa kun käydään keskustelua osakeomistamisesta ja arvopaperikaupasta että silloin kun hallintarekisterissä ollaan yhtiöiden osakkeiden myötä niin mielestäni se ei ole niin vaarallista kuka niitä osakkeita omistaa kunhan ne jonkun omistuksessa ovat ja niiden arvo määräytyy markkinoilla

tuolla varsinais suomessa oli viime viikonloppuna meneillään susien pannoitus

mutta sitten on toinen tämä varsinainen arvopaperikauppa johdannaiset jossa on ollut tavattoman paljon kaikennäköistä hämärää ja niin kuin pankkikriisi osoittaa nimenomaan sieltä arvopaperipuolelta nämä kriisin ainekset tulivat eivät osakekaupasta niinkään

siellä suksimiehet hiihtivät vahvassa paksussa lumessa susia pyörryksiin ja sitten helikopterista yrittivät niitä ampua ja sitä kautta saada sitä tehtävää vietyä eteenpäin

elikkä siinä mielessä ne ovat tällä hetkellä vielä riskittömiä mutta joka tapauksessa tilanne silläkin puolella jossain vaiheessa saattaa hyvinkin voimakkaasti kärjistyä

tässä kohdin on varmaan syytä myöskin vähän jo eläinsuojelullisesta näkökulmastakin arvioida sitä onko näin vahvan lumen aikaan yleensäkään järkevää tehdä sitä operaatiota koska se on elukankin vaikka kysymyksessä onkin petoeläin aika kovaa tarpoa siellä hangessa

euroalueella ja unionin alueella arvioidaan tänä päivänä finanssimarkkinoiden toimintaa

on hyvä asia että sitä arvioidaan ja erityisesti amerikkalaisten käsissä ollutta luottoluokitusjärjestelmää joka osaltaan on ollut varmasti johdonmukainen mutta johdonmukainen siinä mielessä että se on johtanut harhaan myöskin finanssimarkkinoilla toimijoita

mutta joka tapauksessa esimerkiksi varsinais suomessa vakka suomen alueella yläneellä säkylässä ja sitten sieltä sai kyl karasin raasinkorvessa siellä sitä susilaumaa on

mutta tämän ministeri anttilan kolmen tahon ryhmän tehtävä on selvittää se susien oikea määrä

on tehty reittaukset ja kolmen an reittaukset ovat voineet olla hyvinkin hataralla pohjalla joskin reittausyhtiö on saanut siitä hyvän korvauksen ja muutaman kuukauden päästä luottoluokitus arvioidaan uudelleen ja siinä nimenomaan markkinoilla toimivat ovat silloin jo pahasti syöksykierteessä

ja mitä huonommin meidän julkinen sektorimme kestää sitä enempi se rasittaa suomalaista kuluttajaa ja pankkimaailmaa

arvoisa puhemies

siellä oli monen moisia asioita esillä ja mietintö on se joka on tänään käsittelyssä

se on yksimielinen

minä vähän ihmettelen kyllä ed

heym

arvoisa herra puhemies

talousvaliokunta pitää erittäin tärkeänä toimivaa finanssivalvontaa ja tämä nyt käsittelyssä oleva laki antaa siihen vähän vauhtia ja erityisesti talousvaliokunnassa pyritään myöskin seuraamaan niitä toimenpiteitä mitä käytännössä siellä valvontapuolella tapahtuu

heinolan kohtalohan ratkesi sillä että sinne yksinkertaisesti vaan ei osoitettu enää potilaita ja silloin loppuivat myöskin asiakkaat ja toiminta meni kannattamattomaksi

tässä opintovapaan aikana olen osallistunut myöskin varsinais suomen sairaanhoitopiirin hallituksen työskentelyyn ja siellä hyvin huolellisesti tähän asiaan paneuduttiin kuinka vastataan siihen tilanteeseen joka tämän heinolan lopettamisen johdosta tuli

on selvää että meidänkin pitää olla huolellisia suomessa pankkisektorin toimintakykyä arvioitaessa ja myöskin katsoa mitä vakuutussektorilla tapahtuu koska se vaan näyttää olevan niin että jos kontrolli karkaa silloin siellä markkinoilla tapahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita

parin lääkärin vahvistuksella se asia hoitui ja varmasti kaikki saavat asianmukaisen hoidon kenties jopa nykyaikaisempaa hoitoa kuin heinolassa

yhtenä hyvänä esimerkkinä huonosta pelisäännöstä on nimenomaan tämä euroalueen pankkien kriisinkestotesti jossa eivät läheskään kaikki ongelmat tulleet esiin

siksi talousvaliokunnassa painotetaan nyt erityisesti tätä reaaliaikaisuutta ja myöskin taseiden avaamista ja arviointia niin että ei olisi sellaisia akuankka arvostuksia siellä vaan kaikki perustuisi tosiasioihin ja ihan oikeaan riskinkantokykyyn

toinen asia mistä talousvaliokunnassa käytiin paljon keskustelua on palkitsemisjärjestelmä

kun on kaksi asiaa on palkka ja palkan eteen tehtävä työ ja toisaalta se että saadaan palkkaa ja sitten saadaan tehdystä työstä erillinen korvaus kannustimina niin pankki ja vakuutussektori saattavat olla sektoreita joissa palkan pitää olla kohtuullisen hyvä ja kannustimien kohtuullisen matalat

arvoisa herra puhemies

fingridin osalta oli syytä panna täytäntöön direktiivin vaatimia toimenpiteitä elikkä omistuksen uudelleenjärjestely

fortum ja pohjolan voima olivat pakotettuja myymään siitä oman osansa ja on hyvä niin että on valtio ja vakuutusyhtiö löytynyt ostajaksi

jos tämä ratkaisu olisi tullut että myyjät olisivat jo valmistelleet myyntiä esimerkiksi ulkomaille olisiko valtiolla ollut silloin vielä jotain tehtävissä

vihreä verouudistus tuo tavattoman paljon haasteita mutta ennen kaikkea meidän pitää myöskin katsoa kuitenkin tätä asiaa kotimaisuuden näkökulmasta

tuolta australiasta seilaava hiililaiva tai täällä tuolla jyväskylän yläpuolella oleva turvesuo tuottavat päästöjä aivan eri tavalla ollessaan siellä keljonkankaan lämpölaitoksella

arvoisa herra puhemies

eläimen tuomitsemista valtiolle menetetyksi koskeva tuomio voitaisiin panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta ellei tuomioistuin määräisi täytäntöönpanoa lykkääntymään

kotimaisuudessa on aina se että se tuo työllisyyttä se pitää yllä parempaa vaihtotasetta

nimittäin tämä vastuu eläinten hoidosta sen jälkeen kun ne on valtiolle tuomittu aiheuttaa aika isoja ongelmia monessakin suhteessa ja siksi korostan sitä että ulosottolain tapaiseen loukkuun ei tässä asiassa pidä ajautua

sitten arvoisa puhemies hyötyeläimet joihin kuuluvat hevoset ovat monta kertaa siirtymässä sitten tuonne harrastepuolelle ja sinne nimenomaan siksi että ne ovat urheiluhevosina työnsä tehneet mutta meidän tämän päivän ongelma on hevosen lopettaminen

tässä maa ja metsätalousministeriöllä pitäisi olla eväitä olla auttamassa ja vauhdittamassa riittävän teurastamokapasiteetin rakentamista niin että hevoset saisivat arvoisensa lopetuksen

nimittäin se että meille näitä hevosia jää paljon kiertoon ne ajautuvat kesähevosten myötä sitten tuonne maille ja mannuille ilman asianmukaista hoitoa ei ole kenenkään edun mukaista

siis meillä hyvin paljon tietämättömyydestä ja osaamattomuudesta johtuen hevoset ja yleensäkin eläimet joutuvat kärsimään

tarvittaisiin eettisiä ohjeita ja myöskin aika paljon enempi eläinsuojelullista neuvontaa

arvoisa herra puhemies

ulkomaiset rekat käyttävät entistä enempi suomalaisia maanteitä ja kuljettavat tavaraa täällä paikasta toiseen elikkä harjoittavat tämmöistä sisäistä liikennettä maksamatta kuitenkaan minkäänlaisia maantiemaksuja minkään näköisiä polttoaineveroja

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta tämä kilpailua vääristävä toiminta suomessa loppuu

arvoisa puhemies

tässä kysymys on kaiken kaikkiaan toimivuudesta ja omistajan vastuullisuudesta

niin myöskin pankkiomistaja velvoittaa hallituksen toimimaan järkevästi ja myöskin asettaa tuottotavoitteet

nyt meillä on vakuutusyhtiöiden osalta niin kuin tietysti pankkienkin osalta kysymys siitä minkälaiset tavoitteet annetaan tuloksenteon osalta

maltillisen tuloksen kykenee tekemään riskittömällä toiminnalla ja sitten kun pyritään niin sanotusti parempaan tuottoon silloin mennään myöskin hyvin riskipitoisille markkinoille ja tietenkin tässä on se arvioinnin raja missä liikutaan

herra puhemies

toisaalta yhteiskunnan tuki on tänä päivänä ollut näitten hyvin riskipitoistenkin sijoitusten osalta aika kattava ja tulevaisuudessa kun mennään siihen että arvioidaan tapauskohtaisesti mitä katetaan mitä ei niin se johtaa sitten ihan uuteen tilanteeseen ja toivon mukaan myöskin uudenlaiseen toimintakulttuuriin

on monta erittäin ikävää tapausta jossa holhoaja tai edunvalvoja on käyttänyt väärin holhottavien varoja ja tämä asia tässä asiassa pitää selkeästi uloskirjoittaa ja myöskin sanktioida

mutta mikä tilanne suomessa tällä hetkellä on niin meillä on asiat kohtuullisen hyvin hallinnassa mutta jotta ne pysyisivätkin pitkässä juoksussa hyvin hallinnassa niin sen vuoksi nimenomaan tätä tarkastusjärjestelmää on syytä edelleen kehittää

siinä on käynyt ilmi se että jos henkilö on holhottava niin ei olekaan sähköisessä tiedostossa tietoja voidaanko sitä kauppaa tehdä

mielestäni tämä asia pitää nyt oikeusministerin taholta selvittää että tämä rekisterijärjestelmä saadaan myöskin luotua tässä yhteydessä

holhottavien oikeustoimikelpoisuus pitää saattaa kaupantekijöiden tietoon ja sen pitää olla tuolla rekisterissä koska voi olla niin että jossain erikoisessa ympäristössä holhottava on tilanteessa jossa voidaan tehdä sähköisesti kauppa ja kun hänellä ei ole siihen kuitenkaan oikeustoimikelpoisuutta niin tässä tulee sellainen että sen jälkeen alkavat tuomarit riidellä

arvoisa herra puhemies

ukkolan puheenvuoro oli sali olisi

uskon niin että kun tämä yksinoikeudellisuus ja edunsaajanäkökulma pidetään huolellisesti tässä yhteneväisesti niin tämä asia pysyy kasassa

nimittäin edelleen painotan sitä ainakin hevostalouden kohdalla ravipelien osalta

toimiessani euroopan unionin ravijärjestössä useamman vuoden ajan siellä nimenomaan käytiin läpi näitä kilpailu uhkia ja mahdollisuuksia ja nimenomaan tämä yksinoikeudellisuus perustui edunsaajanäkökulmaan

se on tavattoman suuri raha ja sillä on nyt aikaansaatu aika paljon kalliimpia rakenteita kuin on ollut aikaisemmin

hevospelien edunsaajana hevostalous

myöskin täällä kysyttiin sitä miksi raha automaattiyhdistyksen rahoja käytetään muulla tavalla kuin aikaisemmin elikkä niitä edunsaajia ei ole niin paljon

täällä ministeri tölli puhui nimenomaan myöskin taloudesta ja nyt edelleen peräänkuulutan sitä että nyt kun valtioneuvosto saa luvan pakottaa niin silloin kun kysymys on myöskin taloudellisesti täysin järjettömästä ratkaisusta niin kuka tässä asiassa loppukädessä kantaa vastuun

jäävätkö kustannukset pakko ohjatun kunnan maksettavaksi vai asettaako valtio avoimen piikin että ne kustannukset voidaan sitä kautta hoitaa

kuitenkin raha automaattiyhdistyksen rahaa pitäisi voida jakaa sosiaalisin perustein niin kuin niitä on jaettu aikaisemminkin koska se on yksi osa tätä yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin tuottoa

kaikkein suurin vaara näiden pelien osalta on se että näiden tuotot pistetään valtion budjettiin yleiskatteeksi

kelalla on ulkopuolinen hallitus ja olisi tietysti odottanut että myöskin hallituksen toimia olisi arvioitu toimiiko se nyt paremmin kuin aikaisemmin

se mikä on oleellinen kysymys on se että kansaneläkelaitos on perusturvaa tuottava järjestelmä sieltä hoidetaan myöskin sairauspäivärahoja ja sairauspäivillä viettää tänä päivänä väkeä todella paljon ja pitkään johtuen siitä että meillä on vieläkin aika pitkiä jonoja erikoissairaanhoidossa

kaiken kaikkiaan tämä yhteistyö sosiaali ja terveysministeriön kanssa ja alueen sairaaloiden sekä kelan kanssa kuinka tässä asiassa voidaan edetä niin että saadaan aikaan kokonaisedullinen ratkaisu

kaikkein huonoin ratkaisu on se että potilaat ovat jonossa

meillä on siirrytty hyvin pitkälti sähköiseen asiakirjahallintaan ja myöskin kelan konttoreita palvelupisteitä on lopetettu

arvoisa herra puhemies

minä uskon sen että tämä muutos on ollut positiivinen mutta kuitenkin tässä on paljon vielä ikäihmisiä joille sähköinen asiointi on aika lailla hankalaa he haluaisivat olla virkailijan kanssa kasvokkain ja toivon että kun nyt tulevaisuudessa ratkaisuja tehdään niin selkeällä siirtymäkaudella tässä asiassa edetään ja annetaan arvo näille meidän ikäihmisille jotka eivät ole tähän tietoyhteiskuntaan syntyneet

tässä rauhanturvaajien verottomien autohankintojen kohdalla on kysymys pitkästä perinteestä

silloin aikanaan ne piti rahdata sinne kyprokselle nyt ne voidaan ostaa ja jättää tänne se on ihan selkeä parannus tähän käytäntöön